arvoisa herra puhemies

olen hyvin samoilla linjoilla edellisten puhujien kanssa siitä että todellakin tietotekniikkamenojen osalta me löydämme paljonkin muutettavaa kehitettävää tehostettavaa

tilanne näyttää siltä että suomi on niin kuin ykkösenä oikeastaan tietyllä tavalla eturivissä katsomassa mitenkä tämä lopullinen sijoitus ydinjätteen osalta tehdään

arvoisa puhemies

nepponen sanoi

myöskin talousvaliokunnassa kaikkien näiden kolmen yhtiön toimitusjohtajat olivat keskustelemassa ja katsomassa niitä näkymiä millä parhaiten saataisiin työpaikat säilytettyä ja jopa lisätyöpaikkoja ja erityisesti tuettiin että lisätyöpaikkoja syntyisi

olisin kuitenkin kysynyt siitä kun ilmeisesti tilanne on että kansainvälisessä vertailussa yritetään miettiä erilaisia muitakin vaihtoehtoja mutta tämä on näissä vertailuissa todettu ilmeisesti kaikista turvallisimmaksi vaihtoehdoksi

näen sen tilanteen että tässä on myöskin mobiilipuolen osalta tulevaisuus ja se on selvästi vahvimpia keskuksia suomessa mobiilipuolen osalta

siellä kuitenkin oli yhtenä havaintona että noudatetaan esimerkiksi lainsäädännössä jopa liiankin tiukkoja määrittelyjä mikä ei olisi enää sen toiminnan kannalta järkevää

se on juuri sitä että annetaan mahdollisuutta myöskin ulkopuoliseen rahoitukseen ja annetaan mahdollisuutta itsenäisempään toimintaan

tämä on todellakin hyvä uudistus siinä suhteessa että aikaisempi sopimusmenettely on aiheuttanut runsaasti hallinnollista työtä

tämä johtaa myöskin siihen kysymykseen että tässähän on myös hankittu niin vahvaa tietotaitoa että se myös olisi mahdollista viedä ja vientikuviona se antaa tietynlaisen mahdollisuuden

joku tarvitsee paljon hoitoa joku vähempi

mutta pääkysymys liittyy tosiaan tähän mitä ratkaisuja muualla on mietitty ja onko tultu kenties samaan tulokseen kuin suomessa nyt kun tätä rakentamislupapäätöstä haetaan

eli kun on yhtenäinen tietokanta johonka eri yritykset ja eri toimijat voivat tuoda niitä käyttöjärjestelmiä jotka auttavat sitten taas esimerkiksi lääkäreitä tai hoitajia saamaan sen tiedon mahdollisimman helposti niin kilpailu tulisi siihen mutta tämä tietokanta olisi järkevä yhtenäinen ja siinä olisi mahdollisuus niitä sovellutuksia käyttää

arvoisa herra puhemies

nyt olisi tilaisuus todellakin muuttaa tämä systeemi sellaiseksi joka on looginen järkevä ja käyttäjäystävällinen

kun katsoo ja vertaa vaikka tulevaisuusselontekoa ja tätä himasen raporttia siellä on paljon yhteisiä asioita jotka täydentävät toinen toisiaan

esimerkiksi minä väitän että tällä hetkellä suomalaisessa yhteiskunnassa on vähän tällainen negatiivinen kritiikin imago ja nyt pitäisikin olla sitä innostusta pitäisi olla sitä luottamusta pitäisi olla epäonnistumisen sietämistä ja pitäisi olla onnistumiseen kannustamista

yksi mitä pääministerikin jo aikaisemmin otti tässä heti raportin jälkeen on tämä luottamuksen lisääminen ja sanoi että miten valtio voisi lisätä luottamusta että ihmiset haluaisivat ruveta yrittämään kasvamaan luomaan työpaikkoja

arvoisa puhemies

nyt näyttää siltä että oppositio haluaa tuhota ensinnäkin suomalaisten uskon tulevaisuuteen haluaa luoda lisää epävarmuutta tähän yhteiskuntaan haluaa peruuttaa kotimaisen elvytyksen

mielestäni kuitenkin tulevia elvytysrahoja voitaisiin käyttää entistä enempi esimerkiksi talouden rakenteita uudistaviin toimenpiteisiin vaikka sellaiseen tuotekehitykseen suomessa joka auttaa esimerkiksi ympäristö ja ilmastotalkoissa koko maailmassa

arvoisa puhemies

tämä esitys on hyvä alku näissä kannustavuustalkoissa mitä varmasti tänäkin syksynä on syytä lähteä viemään eteenpäin huolimatta siitä että eletään tällä hetkellä taantuman aikoja

meidän ei pidä unohtaa näitä pitkän linjan toimenpiteitä jotka liittyvät siihen miten saadaan entistä useampi ihminen aidosti työlliseksi

arvoisa puhemies

hyvä kun etsitään ratkaisuja eikä nyt ainoastaan valiteta ongelmista

arvoisa puhemies

toinen hyvä aloitehan tähän liittyen on ollut myöskin kunnallisen perusvähennyksen nosto joka menee sitä samaa linjaa mitä tässä mennään nyt sitten työkyvyttömien osalta heidän paluulleen takaisin työmarkkinoille

minä en oikein ymmärtänyt tätä logiikkaa että sanoitte että nyt saadaan korruptio kitkettyä ja nyt rikkaat maksavat veroja kreikassa ja saman tien ilmoitetaan että kreikka ei maksa velkojansa sitten muualle

minä olen täysin samaa mieltä että meidän täytyisi nyt oikein perusteellinen keskustelu käydä tästä kaivosstrategiasta suomessa

mielestäni tämä on kuitenkin vasta alku näissä kannustavuustalkoissa ja sen takia odotukseni esimerkiksi sata komitean osalta ovat suuria

aika usein sellainen tilanne että annetaan ihmisille vapauksia annetaan mahdollisuutta myöskin itse sijoittaa eikä kerätä kaikkia verorahoja valtiolle ja sitten yritetä väkisin saada sitä kasvua aikaiseksi on useimmissa maissa tehonnut niin ettei kannata myöskään liioitella tätä kurjistavaa vaikutusta

eikö nyt pitäisi tehdä niin että kun kerran pystytään niin hienosti hoitamaan siellä se asia että verot kerätään niin sitten ei ilmoiteta ettemme muuten muille niitä maksa

on todella hienoa että avataan myöskin uusia

arvoisa puhemies

varmaan kaikki muut paitsi oppositio ovat kyllä olleet sitä mieltä että nyt näihin lamatoimiin hallitus on paneutunut erittäin hyvin ja tehnyt erittäin hyviä ratkaisuja

ja täytyy meidän muistaa että todellisuus näihin työhön palaamiseen liittyvissä kysymyksissä on usein laajassa mittakaavassa paljonkin raadollisempi

nyt täytyisi olla ehkä se keskitie niin että pidetään huoli myöskin siitä että meillä on omaa omistusta yhdessä kansainvälisen vahvan toimijan kanssa joka toisi lisää osaamista jolloin nyt on ehkä todella tarkan harkinnan paikka

aika hyvät ovat tälläkin hetkellä ehdot

nyt on tärkeää jatkossa katsoa myöskin nämä muut osa alueet joilla tuetaan kannustavaa työhön palaamista

toinen kysymys näihin ekpn ostoihin

täytyy sitäkin analysoida vähän monipuolisemmin

siinä suhteessa esimerkiksi keskustelu tutkimus ja kehityspuolen verovähennyksistä on yksi kysymys ja siitä olisinkin halunnut kysyä

arvoisa herra puhemies

kun näyttää siltä että kaikki kehuvat ja jopa ottavat omaksi ansiokseen tämän niin esityksenhän on pakko olla siinä vaiheessa aika hyvä että onnittelut vain ministerille

toisaalta ostettiin esimerkiksi yksityisiltä tahoilta halutaan ostaa velkapapereita jotta nämä yksityiset voisivat sijoittaa tuottavampiin kohteisiin ja saada talouskasvun liikkeelle

voisi olla niin että se olisi ehkä joustavampikin rakenne jolloin tavoite saavutettaisiin ja työn puolella mentäisiin eteenpäin

myöskin omalta puoleltani onnittelen hallitusta erittäin hyvästä esityksestä

pidän myöskin hyvänä näkökulmana sitä että nyt kilpailu metsänomistajista tulee mahdolliseksi

toisaalta täytyisi miettiä yleisemminkin miten taloudellisesti on järkevää ottaa vastaan työtä myöskin muiden työttömien osalta

mielenkiintoista on että nyt todellakin mahdollistetaan entistä enempi pientuotantoa ja myöskin mielenkiintoisen pienillä kustannuksilla ja kustannuksen toisena puolena on myöskin byrokratian vähentäminen

ei ole pakkoliittymistä

minun mielestäni nyt olisikin hyvä ja ehkä ministerin ja ministeriönkin olisi syytä aktivoida todellakin uusia ajatuksia ja virityksiä

tällä hetkellähän tilanne on hyvin usein se että joutuu tarkasti miettimään sitä onko järkevää ottaa vastaa työtä mikäli sitä on tarjolla tai hakea työtä koska usein se kannustavuuselementti on vieläkin liian heikko

itsekin kaupunkilaismetsänomistajana täytyy kyllä sanoa että monta kertaa on aika lailla haasteellista edes tietää missä rajat ovat saati sitten lähteä hoitamaan sitä metsäjuttua

lyhyet työsuhteet ovat edelleenkin hankalia muissa yhteyksissä myöskin näissä tapauksissa ja usein kun palataan takaisin joudutaan hakemaan hyvinkin pitkään

tässä nyt tehdään se hyvä poikkeus ja tämä on myöskin tällainen hyvä esimerkki eli voi palata sitten eläkkeelle hyvinkin joustavasti

yksi ajatushan voisi olla vaikka että metsäomistus olisi vähän kuin osakeomistusta tietyllä tavalla että antaisi metsästä tietyn kappaleen

aurinkopuolellahan ei pystytä tekemään vielä kovinkaan paljoa mutta se on osoittautunut eri puolilla maailmaa erittäinkin potentiaaliseksi ja suomessa ei ehkä tiedosteta sitä että etelä suomessa aurinkoenergiaa saa suunnilleen saman verran kuin pohjoisessa saksassa eli pientuotantomittakaavassa tämä on ihan mielenkiintoinen kysymys

tätä voisi käyttää myöskin mallina jatkossa muitten osalta

ja niin kuin sanottu totta kai jatkossa tämä on erityisesti myöskin verokysymys koska tällä tavalla kannustavuutta kehitetään

toinen näkökulma on myöskin se että tällainen pientuotanto mahdollistaa sen että kun meillä on älykkäät sähköverkot ja kun itse tuotetaan osittain sähköä niin sen jälkeen lähdetään myöskin seuraamaan paljonko sitä aidosti kulutetaan

jos meidän nyt on jo mahdollista esimerkiksi omaan kännykkään saada oma sähkönkulutus ja oma sähköntuotanto tulevaisuudessa niin uskon että aika moni meistä rupeaa analysoimaan kuinkas paljon minä itse asiassa käytänkin sähköä ja jos minä lisään hiukan omaa tuotantoa vaikka hankkimalla lisää aurinkopaneeleita niin olisiko joskus sellainen hetki että tietyissä tilanteissa jopa tuotan enempi sähköä kuin kulutan

mutta nämä seuraavat stepit vaativat sen että tulee todellakin myöskin sähköverkkojen tietyllä tavalla vapautuminen siinä suhteessa että pystytään tekemään ja sopimaan nämä tuntimittaukset

joku puhuu nettomittauksesta mutta minä näen että hyvä ratkaisu olisi tuntimittaus joka perustuu jokaisella tunnilla omaan hintaan per kilowattitunti jolloin se toimisi markkinaehtoisesti

mikä on ollut todella mielenkiintoista myös on se että tietyt edistykselliset sähköyhtiöt jo nyt ovat ottaneet käyttöön tällaisen tuntimittaussysteemin ja se on vielä helpottanut näitten pientuottajien asemaa siinä suhteessa että mikäli he tuottavat joskus enempi kesän aikana kuin kuluttavat ne on tietyllä tavalla netotettu sillä tavalla että kun syksyllä tuottaa itse vähempi niin se vähennetään sähkölaskusta

jatkossa voisi kyllä miettiä myöskin näitten energia ja sähköverkkojen vapauttamisen lisäksi myöskin kaasuverkkojen vapauttamista ja kaukolämpöverkkojen vapauttamista että sielläkin olisi monenlaisia eri tuottajia sen sijaan että on monopoliasema ja aina kun on kilpailua se myöskin tehostaa tuotantoa ja laskee hintoja

jukka mäkelän esittämä epäkohta olisi kuitenkin voitu korjata ja muuttaa ja hoitaa koska itse olen ollut akatemian tutkijana ja tiedän sen hyödyn

hyvin toimiva organisaatio tieteellinen organisaatio miksi me haluamme tieten tahtoen sitä muuttaa

vaikka tässä valiokunnan esityksessä sanotaan että se ei muuta mitään niin kun tulee uusi työsuhde kyllä se käytännössä helposti sitä tekee

minä ainakin itse tutkijana näin silloin akatemian tutkijan puolen se oli tietynlainen edistysaskel uralla eteneminen vieminen eteenpäin ja se on se peruspointti onko syytä muuttaa hyvin toimivia kuvioita

arvoisa herra puhemies

aikaisemmin teidän eduskuntaryhmän puheenjohtaja puhui että te haluatte olla yrittäjäpuolue haluatte olla siellä puolella mukana

arvoisa puhemies

nyt sain sellaisen käsityksen että ensinnäkin todellakin tuloveroja halutaan nostaa eli työn tekemiseen liittyviä veroja halutaan selkeästi nostaa mikä kannustaisi työn tekemiseen tulisi lisää verotuloja valtiolle

suomessa tuntuu olevan vähän niin ja myöskin tässä raportissa on sellainen juttu että joku toinen tekee eikä tehdä niin kuin kunnolla itse niitä asioita

tiedetään että henkilöverotuksen kevennykset ovat tulossa ja sitä kautta luodaan uskoa ihmisille myöskin tulevaisuuteen joten nämä keskustelut opposition puolelta aiheuttavat juuri sitä hämmennystä mitä ei pidä aiheuttaa

arvoisa puhemies

on hyvä että tehdään myöskin vipuvaikutuksia ja uskotaan että ihmiset tekevät rationaalisia päätöksiä koska he saavat enemmän rahaa käteensä

nyt kun ollaan tietynlaisessa taantumatilanteessa täytyisi löytää myöskin sellaisia ratkaisuja että ihmiset uskaltaisivat tehdä tämän liikkeellelähdön

olisiko tällainen mielenkiintoinen näkökulma että voisi jopa määrätä että on pakko yrittää löytää joitain uusia toimintatapoja perinteisille malleille vaikka jopa tällaisilla säännöksillä kuten usassa on tehty

nyt esimerkiksi tässä lisätalousarviossa ei vielä ole rahoituskuvioita liittyen esimerkiksi finnveran määrärahoihin tai sitten teollisuussijoituksen puolella

silloin voisi olla myöskin järkevää miettiä henkilökohtaisen konkurssin osalta sitä vaihtoehtoa että laitetaan ulos esimerkiksi oma asunto ettei menetä kaikkea mikä auttaisi huomattavasti sitä että ihmiset uskaltaisivat lähteä yrittämään ja uskaltaisivat myöskin epäonnistua ja yrittää toisen kerran

onko tällaista ilmeisesti lähiaikoina suunnitelmissa arvoisa ministeri pekkarinen

ottaisin vain yhden asian esille tässä toimenpidekertomuksessa